ja tämä on myös hyvin ikävää ja inhottavaa niille tuotantoeläinten kasvattajille jotka ovat toimineet oikein ja kohdelleet eläimiä hyvin ja oikealla tavalla ja tämä pilaa myös heidän mainettaan

eli kyllä on myöskin lisättävä sitä avoimuutta ja valvontaa

arvoisa puhemies

yhdenkään nuoren opiskelu ei saa olla varallisuudesta kiinni

mielestäni ei ole oikein leikata opintotuesta ja pidän huonona suuntana lisätä lainapainotteisuutta

esimerkiksi vanhempien tulojen huomioon ottaminen toisen asteen opiskelijoiden kohdalla on erittäin epätasa arvoinen toimi

opiskelu on työhön rinnastettavaa toimintaa joka hyödyttää sekä yksilöä että yhteiskuntaa ja on investointi tulevaisuuteen

voidaan selvästi osoittaa että väestön kouluttaminen tuetusti maksaa itsensä pian takaisin suurempina innovaatioina ja parantuneena tuottavuutena

keskustelimme tänään useamman tunnin ajan sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksesta

tällä on myös yhteys koulutukseen sillä vähemmän koulutetuilla henkilöillä on keskimäärin huonompi tietämys omasta terveydestään ja siihen vaikuttavista tekijöistä

mikäli elinolosuhteet ovat ankarat niin monet arkipäivän käytännön huolet kuten ruoan riittäminen ohittavat aktiivisen ja huolellisen oman terveyden vaalimisen ja sen osana riittävän terveyspalveluiden käytön

sekä opintotuen että lainan määrän on oltava sidottu elinkustannusindeksiin jotta niiden tasot eivät jää jälkeen yleisestä kustannustason noususta

meidän on luotava myös uusi yhteinen asumistukijärjestelmä joka huomioi maantieteelliset erot ja kustannukset

säästöjen nimissä tehdyt leikkaukset lapsiin ja nuoriin tulevat lisäämään suomalaisten eriarvoisuutta

tämä kuvastaa hyvin kylmää arvomaailmaa meidän lapsia ja nuoria kohtaan jotka ovat juuri niitä joille meidän tulee antaa tukeva pohja josta ponnistaa elämään

hallitukselta tämä viisaus on valitettavasti unohtunut

arvoisa puhemies

edustaja räsänen on tänään useampaan kertaan viitannut tähän että suomessa ykkös ja kakkosluokkalaisilla on hyvin lyhyet koulupäivät aivan kuin se olisi verrannollinen tähän kuinka paljon päivähoidossa pitäisi näitä tunteja olla

haluaisin nyt vähän kyseenalaistaa tätä asiaa onko meillä tällä hetkellä mielestänne ideaali tilanne alakoululaisten osalta sillä hyvin monissa keskusteluyhteyksissä on keskusteltu juuri siitä että päivät ovat aivan liian lyhyitä siellä alakouluissa

lapset ovat koko iltapäivän yksinään kotona kun heille olisi paljon parempi olla vaikka erilaisten taide taikka liikuntatoimintojen parissa iltapäivät siellä koulussa

elikkä meillä ei ole tällä hetkellä ideaali tilanne ykkös ja kakkosluokkalaisten osalta enkä toivo että siihen verrataan tässä tapauksessa että se olisi asia johon pitäisi pyrkiä

arvoisa puhemies

päätöksellä on näin ollen vaikutuksia vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden toimeentuloon ja sitä kautta laajemmin hyvinvointiin sekä ihmisten yhdenvertaisen osallisuuden toteutumiseen

eläkkeensaajien asumistuen ehdot ovat olleet hieman yleistä asumistukea paremmat juuri tuensaajien vähävaraisuuden ja rajoitettujen ansaintamahdollisuuksien vuoksi

vammaiset ja pitkäaikaissairaat eivät usein käytännössä voi valita asumisratkaisuaan ja siten alentaa asumiskustannuksiaan vaan heidän on vammasta aiheutuvien tarpeidensa vuoksi otettava vastaan tarjottu palveluasunto tai vuokrattava muu saatavissa oleva esteetön asunto

vammaisille henkilöille sopivien asumisratkaisujen hinnat ovat kysyntään nähden liian niukan tarjonnan vuoksi suhteellisen korkeita ja palveluasuntojen vuokrat ovat yleensä melko korkeita verrattuna vastaavan tasoisiin tavallisiin asuntoihin

vammaisen henkilön tilan tarve voi perustua myös siihen että hän tarvitsee henkilökohtaista avustajaa tukihenkilöä tai puhe tai viittomakielen tulkkia arjessa selviytymiseen tai siihen että hän vammasta johtuvan aistiyliherkkyyden tai haastavan käytöksen vuoksi tarvitsee kotonaan erillistä rauhallista tilaa

vammainen tai pitkäaikaissairas henkilö voi harvoin sopeutua asumistuen tason alenemiseen myöskään hankkimalla lisäansioita kyetäkseen selviytymään asumiskustannuksistaan sillä heistä iso osa on pysyvästi työelämän ulkopuolella olevia takuueläkeläisiä

ehdotettu eläkkeensaajien asumistuen lakkauttaminen yhdessä muiden suunniteltujen leikkausten ja säästöjen kuten lääkekorvausten leikkaamisen ja sosiaali ja terveyspalveluiden asiakasmaksujen ja terveydenhuollon matkojen omavastuun korottamisen kanssa johtaa monien jo valmiiksi vähävaraisten ja muutenkin heikommassa asemassa olevien vammaisten pitkäaikaissairaiden ja vanhusten joutumiseen taloudelliseen ahdinkoon ja sitä kautta viimesijaiseksi tarkoitetun toimeentulotuen pitkäaikaisiksi asiakkaiksi

ehdotetulla asumistuen lakkautuksella on sekä perus että ihmisoikeusnäkökulmasta merkittäviä vaikutuksia vammaisten pitkäaikaissairaiden ja vanhusten toimeentuloon ja asemaan

on ehdottomasti tarpeen pyytää lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalta ja ihmisoikeusvaikutukset tulee arvioida asianmukaisesti

arvoisa puhemies

arvoisat ministerit

vahvan tehtävä on tukea heikkoja

arvoisa puhemies

sdp ei missään nimessä hyväksy hallituksen esitystä jonka mukaan suomen lainsäädännöstä kumottaisiin nämä kabotaasia koskevat määritelmät

kabotaasiliikenteellä tarkoitetaan suomen sisäistä liikennettä jota tilapäisesti harjoitetaan toiseen eu tai eta maahan rekisteröidyllä ajoneuvolla

vasta reilu pari vuotta sitten suomen nykyiseen tavaraliikennelakiin saatiin aktn ja kuljetusyrittäjien ajamat määritelmät ja nyt hallitus on jo sitten purkamassa niitä

arvoisa puhemies

tämä on kuolinisku suomalaiselle kuljetuselinkeinolle jota kuljettajat ja yrittäjät ovat yksissä tuumin olleet puolustamassa

koulutuspaikat keskitetään junavuorot lopetetaan posti ja taksit eivät kohta enää kulje käräjäoikeuksia lopetetaan poliisilaitoksia suljetaan ja kohta myydään maantiet ja rautatiet eniten tarjoavalle valtion metsäthän menivät jo

tämä esitys tekee suomalaisista ammattitaitoisista raskaan liikenteen kuljettajista työttömiä ja tämä kasvattaa valtion työttömyysmenoja ja pienentää verotuloja

seuraavaksi yhtiöitetään sosiaali ja terveydenhuolto ja sen jälkeen varmasti pohjavedet ja hengitysilmakin

tuntuu sille että hallitus on kääntänyt selkänsä kotimaiselle kuljetusalalle

miksi ihmeessä

ihmettelen myös suuresti perussuomalaisten takinkääntöä sillä ulkoministeri soini esitteli asian ministerivaliokunnassa

tästä eivät varmasti monikansalliset suuryhtiöt ole olleet mielissään joten hallitus tottelevaisesti poistaa meiltä kaikki julkiset palvelut ja julkisen omaisuuden

tällöin ei jää mitään rajoitteita ja poliittista liikkumatilaa ja yhtiöillä on oikeus investoida mihin kohteeseen vain miten vain minne vain milloin vain sekä oikeus nostaa tuottoja ja vaatia korvauksia jos tuottoja ei tule odotetusti

toisin kuin ministeri berner on julkisuudessa väittänyt ei suomella ole todennäköistä riskiä taannehtivista sakoista tai vahingonkorvausvelvollisuudesta

onko tässä taustalla kuljetusten avaaminen ulkomaiselle kilpailulle ja vain suuryritysten edun ajaminen

he haluavat käyttää valtioita hyväkseen bisnestensä edistämiseksi

muistutan vielä että suomessa kuljettajalle myös kabotaasikuljetuksissa tulee maksaa suomen työlainsäädännön ja yleissitovan kuorma autoalan työehtosopimuksen mukainen palkka

pääoman kasaaminen ja valtioiden hyväksi käyttäminen asetetaan ihmisten ja ympäristön elämän edelle ja tämä on väärin

näin ei valitettavasti tehdä ja halvemman palkkatason eu maista tulevat yritykset toimivat tällöin vastoin suomen työlainsäädäntöä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hyvä ministeri olen saanut huolestuneita viestejä invalidiyhdistysten toimijoilta jotka ovat ilmaisseet huolensa siitä että kun sääntelyä ollaan purkamassa niin tarkoittaako se rakentamisessa esteettömyyssääntelyiden lieventämistä

hallituksen toimin lähestymme uhkaavasti yövartijavaltiota jolla tarkoitetaan yksilönvapautta korostavaa minivaltioajatusta jossa valtion tehtäväksi katsotaan vain ulkoisen ja sisäisen järjestyksen ylläpitäminen kaiken muun hoitaisivat markkinat

on kyse sellaisesta poliittisesta linjavalinnasta jonka lopputuloksena kukin kansalainen joutuisi itse omatoimisesti hankkimaan koulutuksensa sosiaali ja terveyspalvelunsa ja muut palvelunsa koska julkiset palvelut olisivat niukkoja

sekä toinen asia

tämä esitys sisältää ison riskin yleisen liikenneturvallisuuden heikentymiseen raskaan liikenteen valvontakin kun on liikkuvan poliisin lakkauttamisen myötä vähentynyt

täällä on useassa puheenvuorossa kiitelty pariisin ilmastosopimusta mutta toinen tällainen suuri kansainvälinen asia liittyy tähän ttip sopimukseen

pyydän arvoisa ministeri että ottaisitte vakavasti myös suomen europarlamentaarikkojen viestin että emme kumoaisi kabotaasia vaan puolustaisimme suomen kansallisia säädöksiä ja työpaikkoja

kuinka näette oman ministeriönne alla tämän ttip sopimuksen uhkakuvat esimerkiksi liittyen vaikka kemikaaleihin joissa meillä on ollut hyvinkin varovaisuusperiaatesuhtautuminen

työttömyys ei poistu työttömiä kepittämällä ja pakottamalla ja vain markkinatalouden pelisäännöillä vaan tarvitaan vahvaa valtiota

eihän tämä olisi edes noussut pintaan ellei trafi itse olisi ollut aktiivinen brysselin suuntaan ja herättänyt nukkuvaa karhua

sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset kohdistuvat pienituloisiin työttömiin eläkeläisiin vammaisiin opiskelijoihin ja lapsiperheisiin

hallituksen esitys sote ratkaisuksi on pelkkä verorahojen ohjausjärjestelmä yksityisille yrityksille

siinä ei ole enää ykköstavoitteena kansalaisten terveyserojen kaventaminen sujuvat palvelu ja hoitoketjut ja perustuslain edellyttämät tasavertaiset palvelut

tarvitaan täyskäännös

arvoisa puhemies

tämän kertoi eilen sisäministeri paula risikko kuntoutusseminaarissa eduskunnan kansalaisinfossa

hallituksella on kärkihanke nimeltä osatyökykyisille tie työelämään jonka tavoitteena on työllisyyden edistäminen ja työkyvyttömyys ja työttömyysmenojen pienentäminen

arvoisa puhemies

viime viikolla vietettiin lapsen oikeuksien päivää

on harmi että hyvät tavoitteet omaava kärkihanke ei pysty toteutumaan kun hallitus ei panosta työllisyyteen

teema on ajankohtainen sillä kun katsoo hallituksen julkisen talouden suunnitelmaa tuleville vuosille niin säästöjen kohteena näyttävät olevan jo ennestään köyhyydessä elävät lapsiperheet

olenkin ollut suorastaan aivan järkyttynyt valtionyhtiö postin tämän talven aikana muuttuneesta linjauksesta että osatyökykyisille työntekijöille annetaan potkuja neljän kuukauden jälkeen jos eivät kykene johdon määräämiin työtehtäviin

työssä käyviä köyhiä on suomessa arviolta yli puoli miljoonaa

ihmettelenkin miksi pääministeri sipilä ei omistajaohjaa valtionyhtiöitä toteuttamaan hallituksen omia tavoitteita

perheillä joissa on työttömyyttä tai eletään yhden pienituloisen esimerkiksi hoitoalalla työskentelevän mahdollisesti vain pätkätöitä saavan aikuisen tuloilla ei ole mahdollisuutta säästää vaan kaikki tulot menevät kulutukseen

tässä olisi korjausliikkeen paikka

lapsiperheiden köyhyyttä ei tule vähätellä sillä köyhyys vaikuttaa kielteisesti lapsen hyvinvointiin ja kehitykseen

vaikuttaa sille että hallitus ei piittaa lapsiköyhyydestä vaan suuntaa monet etuusleikkaukset ja maksukorotukset suoraan pienituloisten perheiden arkeen vaikka juuri heille ne jokaiset lisäeurot ovat tärkeitä

viime hallituskaudella antti rinteen vaatimuksesta lapsilisäleikkaukset kompensoitiin pienituloisille verotuksen lapsivähennyksellä

hallitus siis kohdistaa leikkauksiaan lapsiperheisiin monelta suunnalta

esimerkiksi vanhempainrahan ja lomakarttuman leikkaukset päivähoitomaksujen ja pienten koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnan maksujen korotus lasten subjektiivisen päivähoidon rajoittaminen päivähoidon ryhmäkokojen nostaminen esiopetuksen hoidon muuttaminen kerhotoiminnaksi lapsilisän indeksisidonnaisuuden poistaminen yleisen asumistuen heikennys työllisyystoimenpiteiden heikennykset ja suunnitellut heikennykset työehtoihin sekä asumiskustannusten nousu vaikuttavat monin tavoin lapsiperheiden arkeen ja lisäävät lasten välistä eriarvoisuutta

lapsen päivähoito oikeuden täysin tuomittava rajaaminen vanhempien työttömyyden vuoksi ajaa monet perheet hyvin ahtaalle

työttömyys on jo itsessään erittäin suuri vaikeus perheessä

työllisyys ja uudet työpaikat vähentävät parhaiten lapsiperheiden köyhyyttä ja ovat kasvun ja kilpailukyvyn edellytys ja nämä toimet hallitus täysin laiminlyö

hallitus ei tarjoa mitään välittömiä keinoja työllisyyden pikaiseksi parantamiseksi

ja mikä vakavinta hallitus ottaa enemmän velkaa kuin edellinen hallitus ja jakaa tuon velkarahan omille etupiireilleen

arvoisa puhemies

edustaja hakkaraisen puheenvuoron innoittamana haluan kertoa että suomessa julkinen talous ei ole kasvanut kuten edustaja hakkarainen väitti vaan meidän julkinen taloutemme on pysynyt suurin piirtein samalla tasolla mutta yksityinen talous on pienentynyt ja tästä johtuen tämä ero on nyt sellainen kuin se on

mitä tulee tuohon saksan malliin jota edustaja hakkarainen tässä kehui

elikkä siellähän on tullut tällainen työssä käyvien köyhien luokka tehdään minitöitä moni ihminen käy kahdessa työssä mutta siltikään ei saa sellaista elintasoa jolla pärjäisi

suosittelen edustaja hakkaraiselle että luet tuon erittäin hyvän suomen pankin tekemän raportin jossa kerrottiin tästä saksan mallista

arvoisa puhemies

tuossa raportissa on hyvin kerrottu niistä riskeistä ja uhkakuvista mitä liittyy myös siellä ja yhteen kun tehtiin ja työttömyysturvaan tehtyihin olennaisiin muutoksiin

kestävyysvaje tarkoittaa sitä että menoja on enemmän kuin tuloja

niitä ovat työhön kohdistuvat verot kulutukseen kohdistuvat verot ja pääomiin kohdistuvat verot

tilastokeskuksen tutkija olli savelan mukaan suomessa kulutukseen ja työhön kohdistuvien verojen osuus kaikista veroista ja pakollisista maksuista on suurempi kuin eu maissa keskimäärin

sillä summalla voitaisiin jo helpottaa pieni ja keskituloisten verotusta vähentää ylisuurta kulutusverotusta ja jättää muutama miljardi euroa kattamaan kestävyysvajetta ja muitakin verotusvajeita

juha sipilän porvarihallitus on valinnut väärän tien se haluaa entisestään kurjistaa pienituloisten opiskelijoiden eläkkeensaajien lapsiperheiden työttömien vammaisten ja sairaiden elämää

oikeistohallitus on nimensä mukaisesti aito oikeistohallitus joka pitää pääoman omistajien puolta vaikka retoriikassaan aneleekin heitä osallistumaan talkoisiin

pääoma on suomessa verotuksen vapaamatkustaja eikä ongelma poistu ennen kuin lähennymme tältä osin eun keskitasoa siis ainoastaan keskiarvoa ei tarvitse mennä sinne huipulle

kokonaisveroasteen ei tarvitse edes nousta

kulutuksen ja työn verojen helpottaminen vapauttaisivat ostovoimaa ja uudistus siirtäisi verorasitusta sinne missä on maksuvoimaa

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri berner joka olet päättänyt lakkauttaa junavuoroja tulen itä suomesta ja junavuorojen vähentäminen heikentää olennaisesti meidän maakuntien saavutettavuutta vaikeuttamalla työ ja asiointimatkoja

heikennykset aiheuttavat paikallisille ja vapaa ajan asukkaille ja yrityksille merkittävästi inhimillisiä ja taloudellisia ongelmia koko itä suomessa

kokonaisten junareittien lakkautus maakunnista ja kasvukeskusten välisen junaliikenteen vuorojen harventaminen ovat aluepolitiikan alasajoa

maanteitse ei joukkoliikennettä saada pelaamaan itä suomen maakuntien tarpeiden mukaisesti eivätkä ihmiset pidä linja automatkustamisesta niin paljon kuin junista

kunnilla ei ole siihen riittävästi rahaa hartiat eivät ole riittävän leveät eikä markkinaehtoisuus toteudu harvaan mutta kauttaaltaan asutuilla alueillamme